ymmärtääkseni asiantuntijat ovat kuitenkin kaikki sitä mieltä että liito oravakanta on heikkenemässä ja sehän on se kaikkein olennaisin asia tietää

itse katsoisin että kysymys on hyvin paljon nimenomaan oikeusturvasta

pahoin pelkään että tulemme näkemään tapauksia joissa liito oravan elinpiirejä hakataan ja sitten hakkuut suorittanut sanoo että ei ollut sitä informaatiota olemassa

no ministeri sanoi että näillä toimijoilla tämä huolenpitovelvollisuus asiasta on mutta sitten käytännön elämässä voi hyvinkin olla tilanteita joissa sitten nämä asiat näyttävät tosielämässä paljon epäselvemmiltä

se on uhanalaisten listalla mutta sen luokitus uhanalaisten listalla on muuttunut vaarantuneesta silmällä pidettäväksi

itse viittasin juuri tähän asiaan omassa alkuperäisessä puheenvuorossani kun totesin että tutkijat kiistelevät näistä absoluuttisista lukumääristä

myöhemmissä tutkimuksissa kuitenkin saatiin se tulos että tämä oli yliarvio mahdollisesti jopa kolminkertainen yliarvio sen kannan todellisesta koosta

minä olen ymmärtänyt tutkijoiden viestin siten että kaikki ovat yksimielisiä siitä että kanta on pienentynyt eli liito oravan suhteen emme suinkaan voi katsoa että asiat olisivat hyvin

arvoisa puhemies

täällä perussuomalaisten edustajat ovat esittäneet kritiikkiä erinäköisiä yleisradion ohjelmia ja toimittajien keskenään käymiä keskusteluja kohtaan

olen monta kertaa kokenut että joku asia mitä olen ollut itse päättämässä on erittäin tärkeä ja olen ollut pettynyt kun se on saanut uutisissa erittäin niukan huomion jos ollenkaan ja mielestäni sitten joku paljon vähemmän tärkeä on saanut isomman tilan uutisissa

olen monesti ajatellut että asenteet millä on uutisoitu ovat olleet omaa puoluettani sanoisinko nuivasti kohtelevia

koskaan ei kuitenkaan ole tullut mieleeni ajaa sitä että yleisradiota sinänsä ruvettaisiin sen takia jotenkin kuristamaan

minusta on erittäin tärkeä asia että on olemassa tiedotuskanavia jotka ovat koko kansakunnalle yhteisiä

todellakin kavahdan sellaista tulevaisuutta mistä edustaja alatalo taisi puhua että niin kuin yhdysvalloissa on kaksi eri tv kanavaa joista toista seuraavat konservatiivit toista sitten liberaalit ja se uutisvirta mitä ihmiset seuraavat on aivan täysin jakautunut

yleisradiolla on myöskin kansallisen

ee ja se on se kulttuurin ja yhteisen kansan olemassaolon tunteen ja kulttuurin kehittämisen kannalta erittäin keskeinen tehtävä

niin kuin tässä muun muassa mikko alatalo ja joku muukin totesi on aivan väärin syyttää kaupallisen median vaikeuksista yleisradiota

nehän johtuvat siitä että netillä on aivan erilainen rooli tänä päivänä

tässä on keskustelu poukkoillut aika paljon ohi sen mitä tämä lakiesitys varsinaisesti sisältää

tässähän ei nyt käsitellä kaavoitusta eikä tässä käsitellä sitä mitä lajeja lainsäädäntö määrää suojelemaan vaan liito oravan osalta käsitellään sitä millä tavalla viranomainen auttaa metsätalouden toimijoita tietämään miten toimia laillisesti

menetelmät joilla on arvioitu liito oravan kantaa ovat vuosien varrella muuttuneet tarkentuneet ja kehittyneet

joka tapauksessa se että kolme viimeisenä

riippumatta siitä metodista millä sitä absoluuttista lukumäärää on arvioitu kannan kehityksen suunnan arvio on tämä ja se on yksi syy siihen että pidän edelleen valitettavana tätä heikennystä mitä hallitus esittää siihen viranomaisinformaatioon mitä liito oravan esiintymisalueista metsätalouden toimijoille annetaan

olen edustaja elomaan kanssa ihan samaa mieltä siitä ettei ylen kuristaminen edistä kaupallista mediaa eikä myöskään päinvastoin

tietysti eduskunnan käsissä on suoremmin se mitä tapahtuu yleisradiolle mutta olen kyllä sitä mieltä että meidän pitää jossain vaiheessa ruveta miettimään myöskin niitä asioita mitä politiikalla on mahdollista tehdä jotta suomessa säilyy myös journalistista tasoa ylläpitävä kaupallinen media koska se ei todellakaan nykyisessä nettimaailmassa ole mikään itsestäänselvyys

no tietenkin nyt on paljon sanoja joita me kukin ymmärrämme vähän eri tavoin

itse ymmärrän monikulttuurisuuden tarkoittavan ennen kaikkea sen tunnustamista että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo on hänen ihonvärinsä uskontonsa synnyinmaansa tai muu taustansa sitten ihan mikä tahansa periaatteessa ihan samat asiat kuin mitä on sanottu suomen perustuslaissa

no sitten kun tässä on esitetty että yleisradio olisi uutisoinut jotenkin puolueellisesti nimenomaan turvapaikanhakijoista ja korostanut naisia ja lapsia niin tässä nyt löysin talouselämä lehden uutisen tammikuulta jossa se siteeraa financial timesia joka toteaa että vaikka viime kesäkuussa eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista kolme neljäsosaa oli miehiä niin ykn uusien tilastojen mukaan miehiä on alle puolet siis aikuisia miehiä enemmistö on naisia ja lapsia

tämä on financial timesin uutisoima ja muun muassa talouselämä lehden suomessa välittämä tieto siitä mikä on eurooppaan saapuvien turvapaikanhakijoiden jakauma

niin kuin osa puhujista jo edellä on todennut muut muutokset tässä hallituksen esityksessä ovat ihan kannatettavia mutta tätä pienten turvetuotantoalueiden muutosta itse en pidä hyvänä

ymmärtäisin vuoden pidennyksen tähän lupamääräaikaan

mutta olisi kohtuullista olettaa että nyt se tieto on nämä toimijat tavoittanut jolloin vuoden lisäaika olisi sopiva kädenojennus heille että he pystyvät lain velvoitteet toteuttamaan

edellisen hallituksen aikanahan tuli turpeennoston vesistövaikutuksista hätkähdyttävää uutta tietoa kun paljastui että mittaukset joiden nojalla esimerkiksi vapo ilmoitti mitkä nämä vesistöpäästöt ovat on tehty kaikkina muina aikoina paitsi silloin kun niitä päästöjä eniten tulee

eli kevättulvien aikana tulee eniten näitä orgaanisen aineen päästöjä vesistöihin mutta nämä jaksot puuttuivat näistä vapon mittauksista mikä oli myös vapon tiedossa

hallituksen biotaloussuunnitelmissa on paljon hyvää mutta täytyy ottaa huomioon se että luonnon monimuotoisuuden suojelun pitää olla tasapainossa metsien käytön lisäämissuunnitelmien kanssa

siltä kannalta on erittäin huolestuttavaa se että hallitus leikkaa luonnonsuojelun määrärahoja jopa vielä rajummin kuin kehitysyhteistyörahoja

nämä eivät sovi yhteen nämä asiat

minä ymmärrän monikulttuurisuuden tarkoittavan käytännössä suunnilleen samaa asiaa kuin suomen perustuslain sen kohdan jossa sanotaan että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta siitä mikä on heidän syntyperänsä uskontonsa ihonvärinsä sukupuolensa ja niin poispäin

nyt kysyisin

milloin edustaja anttila on huomannut vihreiden levittävän tästä yhtiöittämisestä niitä tietoja jotka ovat perusteettomia

nimenomaan tämän lain eduskuntakäsittelyssä vihreät ovat todenneet että tämä yhtiöittäminen ei ole se suurin huoli vaan kaikki se muu ympäristöministeriön aseman ja metsähallituksen luontopalvelujen aseman heikentäminen mitä tämän lain yhteydessä tapahtuu

tämä lakiesitys on eräänlainen kaatoluokka jossa on muutoksia useisiin lakeihin

useimmat niistä ovat perusteltuja tarpeellisia koskevat ennen kaikkea eu lainsäädännön osallistumisoikeutta koskevien säädöksien voimaansaattamista suomen lainsäädäntöön ja sitten laivojen turvallisen kierrätyksen joka on todella paha kansainvälinen ympäristöongelma saattamista oikealle tolalle

voisitteko nyt kertoa missä olette huomannut vihreiden levittävän tätä väärää väitettä yhtiöittämisestä

mutta erimielisyyttä valiokunnassa on aiheuttanut tämä pienten turvesoiden pienten turvetuotantoalueiden

edustaja taimela jo totesi sen että kun normaalisti tällaisia siirtymäaikoja myönnetään ympäristönsuojeluasioissa niin yksi tai kaksi vuotta on normaali aika

tämän totesi myöskin valiokunta mietinnössään

valiokunta myös totesi että valiokunta edellyttää ympäristöministeriön kiinnittävän huomiota määräajan pidentämisen kohteena olevien pienten turvetuotantoalueiden mahdollisten korkean riskin kohteiden seurantaan

ja tämän valiokunnan oppositioryhmien allekirjoittaman vastalauseen perusajatus on se että tässäkin asiassa noudatettaisiin normaalikäytäntöä

eli ymmärrämme sen että on pieniä toimijoita jotka eivät ole ajoissa huomanneet tätä uutta lakia viime eduskunnassa säädettyä mutta tyydyttäisiin kahden vuoden lisäaikaan mikä olisi normaalia ja hyväksyttävää

arvoisa puhemies

valiokunnassa vasemmistoliitto demarit ja vihreät ovat allekirjoittaneet vastalauseen jossa esitetään että eduskunta hyväksyy toisessa käsittelyssä lausuman jossa velvoitettaisiin hallitus valmistelemaan asetusta joka määrittelisi vesien laadun tarkkailututkimusten laatuvaatimusten ja toimijoiden pätevyysvaatimusten kriteerit

vihreät eivät lähettele edustaja anttilan sähköpostiin viestejä

hallituksen esityksessähän poistetaan aikaisempi menettely jossa vesien laatumittauksia tekeviltä vaaditaan hyväksyntä jonka on käytännössä antanut suomen ympäristökeskus silloin kun on kyse luvanvaraisen toiminnan jossa on siis ympäristöluvan mukaisia päästörajoja siihen liittyvän toiminnan mittaamisesta

haluaisin huomauttaa tästä yhtiöittämisestä josta on ollut tämä suurin älämölö ja eniten vääriä tietoja että vihreitten vastalauseessa ei kyseenalaisteta sitä vaan ne yhtiöittämisen siivellä tehtävät asiat

tämä on yksi niitä asioita joita perustellaan byrokratian purkamisella mutta haluan nyt eduskunnan pöytäkirjoihin todettavaksi sen huolen että jos nyt kun sitten kirjava joukko toimijoita tekee näitä tutkimuksia ja kunnissa ja yrityksissä kilpailutetaan eikä ole selkeitä sääntöjä siitä ketkä ovat oikeasti päteviä näitä mittauksia tekemään sitten tapahtuu niin että epäpätevät toimijat tekevät mittauksia joiden perusteella sitten arvioidaan noudattavatko erilaiset ympäristölupaa tarvitsevat toimijat niitä lupaehtoja ja sitten tehdään mittauksia väärin ja seuraukset tuntuvat sitten esimerkiksi ihmisten terveydessä niin silloin kyllä kysytään kuka tämän heikennyksen suomalaiseen ympäristölainsäädäntöön on tehnyt

siihen mitä edustaja taimela ja itse edellä jo totesimme haluan vain lisätä sen että kun esimerkiksi kunnissa näitä mittauksia kilpailutetaan ja hyvin monissa kunnissa ajatellaan että on pakko valita se halvin niin se että olisi edes asetuksella määrätty ne laatuvaatimukset joita mittaajan pätevyyden ja mittausmenetelmien ynnä muiden pitää täyttää myöskin helpottaisi näiden mittausten kilpailuttamista sekä kunnissa että myöskin niissä yrityksissä joita koskevat nämä ympäristöluvat jotka sisältävät päästörajoja vesiin

eli siinä asiassa että kivihiilen käyttö laskee olemme aivan oikealla tiellä

tällä hetkellähän meillä käytännössä rannikkoalueiden maakuntakaavat sisältävät suomen aluevedet ja tämän lain myötä merialuesuunnittelu laajenee koskemaan talousvyöhykettä

myös mereen kohdistuu erilaisia käyttöpaineita kuten merenkulkua matkailua ympäristöarvoja kalastusta niin poispäin

ja aivan kuten maankäytön suunnittelussa näitä erilaisia tarpeita ja tavoitteita koetetaan sitten sovittaa yhteen

ihan niin kuin ministeri tiilikainen totesi lainsäädännössä niin suomalaisessa kuin eurooppalaisessakin on ihan normaali käytäntö että toimijoille jotka jo harjoittavat jotain toimintaa annetaan siirtymäaikoja

siten että tähän merialuesuunnittelun tarkoitus pykälään josta hallituksen esityksessä todetaan että suunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua sekä merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä ympäristövaliokunta esittää lisättäväksi sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista

mutta siltä osin haluaisin tarkentaa että ihan tavanomainen menettely ei ole se että takautuvasti pidennetään näitä siirtymäaikoja

asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

tehdäänkö siitä sitä samaa mitä ennenkin vai käytetäänkö uusia mahdollisuuksia uusia materiaaleja lääkkeitä biomuoveja ja niin edespäin

ja siihen miten sitä käytetään liittyy tietysti myöskin se mitä muuta niille metsille tehdään kuin hakataan

on hyvin huolestuttavaa ja myöskin suomen maineen kannalta huono asia jos samanaikaisesti ympäristönsuojelun rahat leikataan puoleen

se huonontaa meidän mahdollisuuksiamme käyttää metsiä sellaisella tavalla että luonnon monimuotoisuuden tarpeet ja talouden tarpeet sovitetaan yhteen

tässä on suomen maine vaarantunut aika monessa asiassa jo ennestään ja olisi todella toivottavaa että emme tässä asiassa tärvelisi mainettamme

hän sanoi näin

luonnonsuojelualueiden hankintarahoista leikataan yli puolet etelä suomen viimeiset arvosuot saavat hallituksen mielestä tuhoutua ja metsien suojelu hidastuu

tässä ei sanota etteikö metsiä saisi hakata ei sanota edes ettei metsien hakkuita saisi lisätä

tämä tarkoittaa sitä että pitää olla entistä tarkempi jos metsien hakkuita lisätään entistä tarkempi ja huolellisempi siinä että samalla turvataan myös luonnon monimuotoisuus mutta hallituksen muut toimet luonnonsuojelumäärärahojen leikkaaminen yli puolella lyövät sitä korvalle

edustaja lohi ei ole kyllä kuunnellut vihreiden puheenvuoroja kun hän väittää että vihreiden mielestä ei mitään taloudellista toimintaa saisi harjoittaa niillä metsähallituksen mailla jotka nyt ovat luontopalvelujen alaisuudessa olematta varsinaisia luonnonsuojelualueita

esimerkiksi minä omassa puheenvuorossani toin esille sen että näillä alueilla harjoitetaan nyt taloudellista toimintaa eikä se että niiden isäntä valtio omistajan edustaja niillä mailla on metsähallituksen luontopalvelut ole tätä tähänkään mennessä mitenkään estänyt

olen hyvin samaa mieltä edustaja myllerin kanssa että todella tässä liike ja toimistotilojen muuttamisessa asuinkäyttöön päätösvallan siirtäminen kunnille on ihan perusteltua mutta rantakaavojen poikkeusmenettelyn osalta sitten en todellakaan kannata hallituksen esitystä

sen kannalta on kuitenkin tärkeää että suomalainen luonnon ja ympäristönsuojelu on maailmalla uskottavaa ja nämä hyvin rajut leikkaukset luonnonsuojelun määrärahoihin sitä uskottavuutta valitettavasti heikentävät

eli tämäkin viittaa siihen että sen lisäksi että kunnissa toki tunnetaan paikalliset asiat on myös kyllä me sen kaikki tiedämme houkutusta tehdä päätöksiä lyhytnäköisten taloudellisten intressien nojalla

tällaisia uhkia ja häiriöitä vastaan ekosysteemit kuten metsät ovat sitä vastustuskykyisempiä mitä monimuotoisempia ne ovat

omasta kotikaupungistani tampereelta tiedän monta esimerkkiä joissa rakennettu ympäristö on nyt paljon parempaa kuin mitä siitä olisi tullut jos valtuuston alkuperäinen päätös olisi tullut sellaisenaan voimaan jos siitä ei olisi valitettu ja sitten tämän valitusprosessin jälkeen asia ei olisi muuttunut

lisäksi haluaisin todeta että se mitä ministeri tiilikainen äsken totesi metsänieluista ja metsähakkuiden lisääntymisestä on jossain määrin ristiriidassa sen kanssa mitä eilen maa ja metsätalousvaliokunnalle ja ympäristövaliokunnalle ilmastopaneelin asiantuntijat kertoivat

pidän hyvin huonona sellaista tulevaisuutta jossa meillä on kaavoittamista säätelevä lainsäädäntö mutta käytännössä sitten kunnat voivat tehdä melkein mitä vain ellei rajanaapuri ole tarpeeksi asiantunteva tarpeeksi hyvin tunne lakia voidakseen tehdä sitten sellaisen valituksen joka menestyy

arvoisa puhemies

on ihan mukavaa että edustaja lohi sanoo että kukaan tässä salissa ei halua saamelaisten oikeuksia loukata ja heikentää

mutta jos nyt oikeasti näin on niin en ollenkaan ymmärrä miksi sitten metsähallitus lakiin ei voitu laittaa niitä samoja pykäliä jotka jo ovat vesilaissa kaivoslaissa ja ympäristönsuojelulaissa jotka toteavat että saamelaisten asemaa ja saamelaisten perinteisten elinkeinojen asemaa ei metsähallituksenkaan toiminnassa saa heikentää

tänään genevessä ykn alkuperäiskansojen oikeuksien erityisedustaja on ilmaissut huolensa tästä laista ja siihen liittyvistä saamelaisten oikeuksista koska tämä lakiesitys ei sisällä takeita saamelaisten oikeudesta perinteisiin elinkeinoihinsa ja alueisiinsa jotka olivat aikaisemmassa lakiehdotuksessa

tämä että nykyinen hallitus on pyyhkinyt lakiehdotuksesta pois monivuotisesti valmistellut ja neuvotellut pykälät nykylainsäädännön ja sopimusten mukaisesta saamelaisten oikeuksien turvaamisesta on yksi keskeinen huolenaihe tässä hallituksen esityksessä mutta niitä on muitakin joita en nyt minuuttiin saa mahtumaan

arvoisa puhemies

miksi tällainen esitys on tehty

vuosittain on ollut keskimäärin neljä kaavaa joita tämä vahvistusmenettely on koskenut

ministeriön vahvistus on taannut maakuntakaavojen hyvän tason ja yhdenmukaisuuden koko valtakunnassa sen että ne noudattavat voimassa olevia lakeja ja myös valtakunnallisesti säädettyjä alueidenkäyttötavoitteita

valtaansa ministeriö on käyttänyt varsin maltillisesti

jos vahvistuksesta luovutaan ministeriön ja ely keskusten pitäisi vastaavasti paljon nykyistä enemmän kaavoitusprosessin aikana konsultoida ja neuvoa maakuntaliittoja

pidän erittäin huonona ajatuksena sitä että maakuntaliitot voisivat päättää sellaisiakin hankkeita jotka ovat tähän mennessä lainvastaisina tulleet karsituiksi

hallituksen esityksessä viitataan ympäristöministeriön alkuvuodesta julkaisemaan auvo haapanalan selvitykseen maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdoista jossa haapanala ei kuitenkaan kannata tätä vahvistusmenettelystä luopumista

eu ei todellakaan ole edellyttänyt sitä että pyyhitään lakiesityksestä pois saamelaisten oikeuksia turvaavat nykyisten kansainvälisten sopimusten ja myös kotimaisen

myös valitusten käsittelyajat voisivat pidentyä jos käsittelijänä olisi ministeriön sijasta hallinto oikeus

otan vielä yhden ajankohtaisen esimerkin jonka kohdalla tämä menettelyn muutos saattaisi olla hyvinkin merkittävä

eulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa että hallitus ehdottaa luontopalvelujen ja liiketalouspuolen väliin tämmöistä omituista kolmatta tase erää joka epäselventää hallintoa heikentää eduskunnan valtaa ja heikentää myös mahdollisuutta valvoa sitä että eduskunnan budjetissa myöntämät varat käytetään siihen tarkoitukseen mihin ne on tarkoitettu

tähän kaavaehdotukseen sisältyy tiettyjen tahojen lapissa jo vuosikymmenien ajan ajama vuotoksen allas tällä kertaa kemihaaran monikäyttöaltaan nimellä

toisin sanoen tämä allashanke on jo moneen kertaan todettu sekä kansallisen että eu lainsäädännön vastaiseksi mutta siitä huolimatta lapin liitto esittää sitä rovaniemen ja itä lapin maakuntakaavaan

päätöksentekoa maakuntakaavoista voidaan varmasti sujuvoittaa ja varmasti voidaan löytää siihen fiksumpiakin tapoja esimerkiksi vähentämällä ministeriöiden lausuntoja